timo korhonen esitti mielenkiintoisia näkökulmia siitä minkälaisia vaihtoehtoja voisi olla

vasta viime keväänä valtiontukilaki saatiin notifioitua komissiossa ja siltä osin tässä vasta syksyn aikana kesän aikana on ensimmäiset tarjouskilpailut käyty

olemme vasta periaatteessa alkuvaiheessa tässä projektissa mutta vielä en kuitenkaan kiveä heittäisi kaivoon vaan tässä on monta asiaa jotka vielä pitää selvittää

siellä on myös todettu se että siltä osin mikä sen yli tarvitaan televero on yksi vaihtoehto jolla se voidaan alan toimijoilta kerätä

itse olen esittänyt että itellalla on varmasti liittymäpintaa haja asutusalueilla tiettyihin kotitalouksiin jotka voisivat saada postinsa myös harvemmin jaeltuna jolloin käytettäisiin hyväksi myös tätä sähköistä palvelua jota on kokeiltu porvoon anttilan kylässä

ja olen toivonut että itella myös kartoittaisi mahdollisuutta osallistua tämän valokuidun nopeiden yhteyksien investointiin näille kotitalouksille kuten täällä porvoon anttilan kylässä niitä on tarjottu

sitä kautta tietyt kotitaloudet varmasti pääsisivät pälkähästä ja saisivat myös tuettua kuitua ihan kotiin saakka

on erilaisia tapoja kannustaa kansalaisia innostumaan laajakaistoista

ja sitten on myös erilaisia tapoja joilla myös teleoperaattorit saadaan kiinnostumaan näiden kuitujen tarjoamisesta

volyymit on se kysymys ja olemme havainneet ihan käytännössä että nyt kun viimeisten vuosien aikana on paljon puhuttu laajakaistoista uusista palveluista niin kiinnostus on lisääntynyt

lienee syytä huolimatta siitä että tänään keskustellaan ylen hallintoneuvoston toimintakertomuksesta kuitenkin hieman valottaa sitä missä tällä hetkellä mennään tämän parlamentaarisen työryhmän esitysten valmistelussa

kankaanniemelle haluaisin nyt vielä aukaista ja selventää tämän työryhmän ajatuksia siltä osin mikä tämän rahoitusjärjestelmän syvin filosofia on koska tässä on lähdetty uudelle ajattelupohjalle

tänä päivänä kuitenkaan yleisradion sisältöjä ei voida sitoa enää televisiovastaanottimeen vaan yleisradion tuottamia sisältöjä voidaan katsoa millä tahansa päätelaitteella mukaan lukien tietokone tai kännykkä

näin ollen olisi kovin vaikea kuvitella että nykyjärjestelmä rahoitusjärjestelmänä kykenisi vastaamaan tämän toimintaympäristön muutokseen

jos lähtisimme siitä että nykyjärjestelmää olisimme vaan kehittäneet eteenpäin ilman radikaalia uudistusta niin lähtökohta olisi ollut sen tyyppinen että ilman muuta yleisradion kaikki sisällöt ja niiden vastaanottaminen olisi pitänyt ottaa rahoituksen piiriin mikä olisi tarkoittanut sitten valvonta ja kontrollijärjestelmän näkökulmasta aika hankalaa tilannetta

tarkastajille tulisi antaa huomattavasti enemmän valtuuksia tarkastaa onko ihmisillä kännyköitä tänä päivänä jokaisessa kännykässä alkaa olla radiovastaanotin tai onko tietokonetta tai televisiovastaanotinta tai mitä tahansa muuta laitetta jolla voi sisältöjä vastaanottaa

eli kyllä tässä hyvin vahva logiikka on että järjestelmän uudistuksen tarve on ollut suuri ja työryhmä yksimielisesti päätyi esittämään tätä niin sanottua mediamaksua

laukkasen kanssa olen eri mieltä että nyt kun tämä rahoitus tullaan sitomaan yleisradion toimintaan niin on ihan selvää puhua että maksu pohjaa yleisradion sisältöihin ja jos jonain päivänä julkisen palvelun tehtävän toteuttamiseksi voidaan rahoittaa muittenkin toimijoitten sisältöjä niin silloin varmasti myös maksujärjestelmän nimi voi olla joku toinen

kankaanniemi muistaa se että yleisradiolla on tehtävä saattaa kaikkien saataville julkisen palvelun sisällöt

eli kysymys ei ole ainoastaan siitä vastaanottavatko ihmiset vaan myös siitä että on kriisitilanteita jolloin on määritelty että yleisradion tehtävä on saattaa kaikkien tietoisuuteen nämä kriisitiedotteet ja silloin lähtökohta on että kaikki suomalaiset vastaanottavat

näin ollen ja jannen syöte myös hallintoneuvoston puheenjohtaja kuvasi kertomuksen kautta miten laajasti suomalaiset tänä päivänä vastaanottavat yleisradion sisältöjä eli tälläkin logiikalla päädytään siihen että kaikki ovat yleisradion sisältöjen piirissä jossain muodossa joko kotona työpaikalla taikka sitten jossain julkisella paikalla

kvartetti eli hallituspuolueiden puheenjohtajat pari viikkoa sitten hyväksyi tietyt linjaukset joitten pohjalta tätä sisältövalmistelua viedään nyt eteenpäin

arvoisa puhemies

haluan ihan kiittää edustajia mielenkiintoisesta keskustelusta ja vielä ed

se perusta on tietysti tämän parlamentaarisen työryhmän yksimielisessä mietinnössä joka lähtee tästä mediamaksusta rahoitusjärjestelmänä

on sovittu että kehysriiheen mennessä ministerit hyssälä ja risikko tuovat pohdintoja siitä millä tavoin pienituloisten asemaa voitaisiin kompensoida

et tää että näitä resursseja on mahdollisuus käyttää myös laajakaistahankkeisiin mutta tämä de minimis periaate tekee niiden tason niin alhaiseksi että ne ovat lähinnä enemmänkin sähköisten palvelujen kehittämiseen kuin itse fyysisen verkon

mutta kannattaa muistaa se että se ei sisälly tämän järjestelmän piiriin koska tässä järjestelmässä ei ole kontrollia ja valvontaa ja jos olisi sellainen tilanne että ryhmiä sieltä poistettaisiin tai jollakin tavalla todistamalla siitä maksusta pääsisi eroon niin silloin meidän täytyisi rakentaa taas uudenlainen kontrolli ja valvontajärjestelmä

olen aivan varma että kun eun digitaalisessa agendassakin tavoitteena on kuiduttaa eurooppaa väistämättä seuraavalla rakennerahastokaudella entistä vahvemmin tullaan kirjaamaan mahdollisuus käyttää rakennerahastoresursseja myös sitten ihan fyysisen infrastruk tuurin rakentamiseen koska se on koko euroopan etu kun haetaan tätä tuottavuutta digitaalisuuden kautta

eli kun pienituloisten asemaa halutaan edesauttaa niin silloin sen täytyy tapahtua erilaisten olemassa olevien tukimuotojen kautta

tässä tietysti kannattaa muistaa myös se että tällä hetkellä suurin osa suomalaisista kuitenkin yleisradion palveluja vastaanottaa ja maksaa televisiomaksua ja ehkä se suurin kompensaatio tulee juuri sen maksun alenemisen kautta joka tulee olemaan kuitenkin kymmeniä euroja

kasville vielä tästä valtiontukilain sisällöstä siltä osin että se on teknologianeutraali periaatteeltaan lähtee kuitenkin tietysti siitä että puhutaan hyvin nopeista yhteyksistä

haluaisin myös ed

sen jälkeen sitten voidaan ratkaista teknologianeutraalisti millä tavoin se nopea yhteys sitten kuluttajille kotiin tai yrityksille tuodaan

tähän voi myös

arvoisa puhemies

sen verran hallinnosta ja julkisen palvelun tehtävästä että siltä osin meillä on valmistelu ministeriössä täysillä käynnissä ja liikenne ja viestintäpoliittiseen ministeriryhmään pyrimme tietysti mahdollisimman pian tuomaan niitä linjauksia jotka liittyvät yleisradion hallintoon ja valvontaan ja julkisen palvelun tehtävään

siltäkin osin pyrimme tekemään huolellista työtä ja arvioimaan sitten ne mahdolliset muutostarpeet jotka tämän päivän toimintaympäristöön liittyvät ja koetaan tarpeellisiksi

en vieläkään kuitenkaan ymmärrä sitä että te väititte ensimmäisessä puheenvuorossanne että ne toimet joita viestintäministeriössä on tehty laajakaistojen edistämiseksi ovat olleet estämässä niitten leviä mistä

en voi todellakaan käsittää miten te väitätte että ne toimet joita me olemme vieneet eteenpäin ovat estämässä laajakaistojen rakentumista tähän maahan

siinä olen kyllä teidän kanssanne eri mieltä

yksittäinen ministeri ei torppaa asioita vaan ne ovat neuvottelujen ja keskustelujen lopputulos

tässä asiassa ei löytynyt näkemystä siitä että ylen hallinnon uudistaminen rahoitusjärjestelmän uudistaminen kuuluvat samaan pakettiin